suomalaiset ja laajemminkin ihmiset ovat jo vuoden verran seuranneet kasvavan huolen vallassa sekä humanitaarista kriisiä itäisessä ukrainassa että totta kai myös kiristyviä kansainvälisiä suhteita tämän sotilaallisen kriisin myötä

nyt minskissä sitkeiden neuvottelujen jälkeen näyttää olevan saavutettu ainakin jonkinlainen yhteisymmärrys siitä miten rauhaan päästään

arvoisa ulkoministeri mikä on teidän arvionne nyt minskissä saavutetun yhteisymmärryksen painoarvosta

arvoisa puhemies

ympäristön hyvä tila ei ole itsestäänselvyys

arvoisa puhemies

pinta ja pohjavesien tilan parantaminen sekä hygieenisen lähiympäristön turvaaminen on hallitukselle tärkeää

päivittäin tuolla julkisessa keskustelussakin näkee edelleen kosolti täysin väärää informaatiota siitä ja sen takia meidän pitää voimia yhdistää oikean tiedon levittämiseksi

arvoisa puhemies

niin kuin ulkoministeri totesi näitten ratkaisujen ja polun eteenpäin täytyy olla sellaisia että ne täysin kunnioittavat ukrainan alueellista suvereniteettia ja mahdollistavat sille kestävän kehityksen suvereenina valtiona

suomi on runsaiden vesivarantojen maa ja erityinen rikkautemme ovat suuret ja puhtaat pohjavesivarannot joista maailmalla on jo alati kasvava pula

ukraina on tietysti maa joka on ollut syvissä vaikeuksissa jo ennen tätä aseellista konfliktia ja sen vuoksi se var masti tarvitsee monenlaista tukea ja sisäistäkin eheyttä

olisin ulkoministeriltä vielä kysynyt

millaisina te näette nyt ukrainan mahdollisuudet yksin ja yhdessä muiden kanssa rakentaa tätä sisäistä eheyttä ja saada taloutensa jaloilleen

monissa laaja alaisissa taustaselvityksissä ja tutkimuksissa todettiin haja asutuksen jätevesien kuormituksen vähentämisen tarve sisävesien ja lähiympäristön tilan parantamiseksi

onko kenties näköpiirissä että suomella tulee olemaan jonkinlaista roolia nyt sitten jatkotoimenpiteissä onko suomella tarkoitus olla tässä aktiivisesti mukana

suomessa haja asutuksen fosforipäästöt ovat toiseksi suurin kuormituslähde maatalouden jälkeen

samaan aikaan kun asetusta haja asutuksen jätevesien käsittelystä valmisteltiin hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätös itämeren suojeluohjelmaksi

arvoisa puhemies

päätöksessä edellytettiin haja asutuksen kiinteistökohtaista jätevedenpuhdistusta tehostettavaksi tarvittavilla säädöksillä päästöjen enimmäismäärästä parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä ja parhaan käytännön noudattamisesta

koko tämän vaalikauden hallitus on pyrkinyt voimakkaasti järkeistämään ja huojentamaan näitä säädöksiä opastamaan niiden oikeaan toimeenpanoon jotta vääriltä ja ylilyöviltä investoinneilta vältyttäisiin mutta jotta jätevesien käsittelyn parantaminen myös haja asutusalueilla voi määrätietoisesti edetä

euroopan unionin jäsenmaiden osalta tietysti yksi haaste liittyy siihen että tuohon jätevesien käsittelyä koskevaan direktiiviin esimerkiksi puola on saanut siirtymäaikaa pitkälle ensi vuosikymmenelle elikkä siinä mielessä nämä investoinnit jätevesien puhdistukseen eivät tapahdu niin nopeasti kuin itämeren kannalta olisi tarpeellista

tärkeintä näiden säädösten valossa on se tavoite josta ymmärtääksemme olemme kaikki yhtä mieltä se että jätevedet pitää käsitellä että omaa talousvesikaivoa ei liata ei liata muita vesistöjä ja yleensäkin parannetaan oman lähiympäristön tilaa

työryhmän työskentelyssä kuultiin monia sidosryhmiä ja työssä käytettiin hyväksi laajojen yhteistyöhankkeiden tuloksia sekä kokemuksia muista maista ja niissä suoritettuja tutkimuksia

mutta arvioiden mukaan yhtäkkinen radikaali säädösten muuttaminen voi synnyttää ainakin tietyissä tapauksissa valtiolle myöskin korvausvelvollisuuden siitä että kansalaiset jotka ovat toteuttaneet toimenpiteitä ja joilla on oikeus luottaa lainsäädännön tiettyyn jatkuvuuteen voisivat kyseenalaistaa sen jos yhtäkkiä kaikki romutettaisiin onko heille syntynyt korvausoikeus

suomi ei tehnyt päätöstä haja asutuksen jätevesien tehostamistoimista yksin vaan samankaltaisia puhdistusvaatimuksia on voimassa muun muassa ruotsissa ja saksassa

se on tietenkin totta niin kuin kysyjä esitti että tuottavuusohjelman tarkoittamat henkilöstöresurssien säästöt koskevat ympäristöministeriön hallinnonalaa samalla tavalla kuin ne koskevat muitakin hallinnonaloja

tehostetaan yhdyskuntajätevesien puhdistusta parannetaan jätevesien käsittelyä haja asutusalueilla ja sitten jatkossa maatalouden ympäristötuen kohdennusta vesiensuojelun näkökulmasta parannetaan tuntuvasti ja seuraava lisäkysymys jo edustaja

haja asutuksen jätevesiasetuksella ohjataan kiinteistöjen aiheuttaman kuormituksen vähentämistä niin että pohjavesien vesistöjen ja lähiympäristön hyvä tila voidaan saavuttaa

me olemme ministeriössä miettineet että pikkuhiljaa juustohöylän sijaan meidän on todella mietittävä tehtävien entistä rankempaa priorisointia ja jossakin määrin katsottava sitten mitä tehtäviä voitaisiin kenties jättää hoitamatta tai siirtää toisille tahoille hoidettavaksi koska ei tietenkään voida tehdä enempää tehtäviä kuin mihin resurssit antavat myöten

on muistettava että ympäristöasioita ja luonnonsuojelukysymyksiä käsitellään aika paljon muillakin hallinnonaloilla ja haluaisin muistuttaa että esimerkiksi hallituksen ilmasto ja energiapolitiikassa on erittäin erittäin mittava kestävän kehityksen mukainen ajattelutapa olemassa ja esimerkiksi kotimaisissa luonnonsuojelukysymyksissä me olemme edenneet erittäin tärkeällä tavalla varsinkin etelä suomen metsiensuojeluohjelman metson toteuttamisen osalta ja tarkoitus on saada myös uuden kansallispuiston perustaminen tänne eduskuntaan vielä ennen kesää

arvoisa puhemies

haja asutusalueiden jätevesikäsittelyä koskevien säännösten oikean toimeenpanon suurin ongelma ovat väärät tiedot ja suoranainen pelottelu jota asian ympärillä ilmenee

kenties yleisemmin esitetty väärä väittämä koskee sitä että asetus edellyttäisi jonkin tietyn puhdistuslaitteiston asentamista

henkilökohtainen mielipiteeni on tullut useaan kertaan julkisesti todetuksi että en pidä millään tavalla perusteltuna miettiä tai pohtia ympäristöministeriön aseman heikentämistä saati sitten lakkauttamista

minun esityksestäni hallitus on antanut yksimielisen ympäristönsuojelulain muutosesityksen joka on täällä eduskunnan käsittelyssä ja se että minä haluan odottaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa ei ole eduskunnan selän taakse menemistä vaan käsitykseni mukaan perustuslain mukaista toimintaa jossa tulkinta perustuslainmukaisuudesta on vain ja ainoastaan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä

on totta että tuo euroopan unionissa sovittu päästökauppajärjestelmä ei ole ehkä suomen kaltaisen maan kannalta paras mahdollinen järjestelmä mutta sitäkin tärkeämpää tällä hetkellä olisi että me pääsisimme käynnissä olevassa kööpenhaminan ilmastokokouksessa yhteiseen ratkaisuun globaaleista lento ja meriliikenteen päästövähennystavoitteista koska silloin se toisi kuitenkin tähän kilpailuasetelmaankin reiluutta ja tietysti se toisi päästöjen vähentämisen kannalta aidosti ja oikeasti tuloksia jos maailmanlaajuinen järjestelmä saataisiin käyttöön

minulla on valmius toimia kun eduskunta parlamentaarisen järjestelmän mukaisesti antaa osviittaa miten se tilannetta tulkitsee ja haluaa toimittavan

se lakiesitys joka täällä eduskunnassa on joka sisältää ikäihmisten kohdalla tämän poikkeamisen tai heidän vapauttamisensa tuntuvasti vähentää niiden kiinteistöjen määrää jotka ovat näiden määräysten piirissä ja se viimeisin arvio ministeriön puolella on alle miljardissa eurossa kokonaiskustannukseltaan siis seuraavan lähes kymmenen vuoden aikana

mutta se niin kuin muutkin kööpenhaminan tulokset on vielä aivan auki

ja nimenomaan metson avulla toivomme että suomessa pitkäjänteisesti voidaan saada tämä lajien ja luontotyyppien köyhtyminen ja niiden lukumääräinen väheneminen hidastumaan ja aikanaan kääntymään myöskin vahvistumisen puolelle

selkämeren kansallispuiston perustamisehdotus on tarkoitus tuoda tänne eduskuntaan ennen eduskunnan istuntotaukoa ja lisäksi katsomme nyt millä tavalla ja millä aikajänteellä sipoonkorven kansallispuiston perustamisessa edetään mutta näyttää siltä että meillä on hyvät edellytykset edetä myöskin sillä alueella

tämä hyvä prosessi on tämän kaasuputken osalta selvästi toiminut näiden kuluneiden parin vuoden aikana sillä tavalla kuin hyvän prosessin kuuluukin toimia

tämän maailman ympäristöpäivän kunniaksi haluaisin nostaa vielä esille erityisen suojelukohteen saimaannorpan tämän eduskunnankin edessä ja käyttää tätä tilaisuutta vedotakseni saimaan alueen ihmisiin ja kesäasukkaisiin jotta niitä vapaaehtoisia suojelutoimia joihin on sitouduttu puolin ja toisin toteutetaan pykälän ja hengen mukaisesti

tämä projekti ja sen toteuttamistapa on kehittynyt tämän prosessin aikana esimerkiksi siltä osin että se tapa jolla putki ajatellaan laskettavaksi tuonne merenpohjaan on muuttunut että se lasketaan sellaisten tukien päälle jotta merenpohjaa ei tarvitsisi niin paljon sitten siellä koskea

tähän saakka te olette myöskin halunneet että eduskunta saa käydä sisällöllistä keskustelua tästä asiasta ja se voi tapahtua johtamassanne valiokunnassa tämän lakiesityksen myötä

mutta todellakin valtioneuvoston talousvyöhykelain mukainen suostumus on syksyllä edessä ja sitten ympäristölupavirastolle on tulossa kaksi vesilain mukaista lupahakemusta elikkä yksi tähän miinanraivaukseen ja toinen varsinainen rakennuslupa

minusta on hyvä sen keskustelun valossa jota täälläkin on että eduskunnalla on mahdollisuus tätä kysymystä pohdiskella mutta siitä olen kysyjän kanssa samaa mieltä ja se on selvästi nähtävissä että jätevesikäsittelyn toimeenpanon edistäminen on täydellisesti tai lähes täydellisesti pysähtynyt sen poliittisen keskustelun takia joka tähän asiaan liittyy ja se on valitettavaa

arvoisa pääministeri te nytkin puhuitte myönteisessä hengessä ja on toki tärkeää että euroopan tasollakin tehdään kaikki voitava tämän talouskasvun ripeyttämiseksi

se ei kuitenkaan ole helcomin esittämä kertainvestointi itämeren pelastamiseksi vaan tarkoittaa vuosittaisia lisäkustannuksia itämeren hyvän tilan saavuttamiseksi

niin kuin tässä on muutamaankin kertaan todettu viimeisen noin viikon aikana on rauhan kannalta otettu ainakin yksi tai kaksi ehkä useampiakin isompia ja pienempiä askeleita

keskusta on useita vuosia esittänyt sitä että suomessakin valtion omaisuutta käytettäisiin tehokkaasti tällaisen mittavan kasvurahaston kautta ja myös siinä olisi tarkoitus mobilisoida yksityistä pääomaa työpaikkojen ja työllisyyden eteen

tavoitteenamme on rauha on syntynyt tulitauko joka ehkä jonkin verran vavisten mutta kuitenkin pitää

sen lisäksi ukrainan presidentti on todennut että niitä joukkoja jotka ovat luvatta heidän maalleen tulleet on mennyt takaisin sinne mistä ovat tulleetkin

jätevesisäännösten taustalla on oman talousvesikaivon ja lähiympäristön suojeleminen mutta myös vesistökuormitukseen on välttämätöntä puuttua kaikissa lähteissä vesistöjen tilan parantamiseksi

pääministeri te suhtaudutte myönteisesti tähän eurooppalaiseen kasvurahastoon vaikka me tavallaan suomalaistenkin rahoja kierrätämme sinne brysseliin ja sitten anomme niitä tänne takaisin

herra pääministeri jos te olisitte tässä nyt neuvottelujen vastapuolena mitä te ajattelisitte siitä että kun askeleita hyvään suuntaan otetaan niin kumppanin reaktio on se että ei muuta kuin lisäsanktiot voimaan

voisitteko te yhtä tukevasti koko hallituksen voimin myöskin lähteä rakentamaan mittavaa tuntuvaa kasvurahastoa tänne kotimaahan jotta myös omin toimenpitein voitaisiin saada tätä taloutta liikkeelle

teollisuudessa jätevesimääräyksiä on tiukennettu määrätietoisesti vuosikymmeniä

suurin ravinnekuormituksen lähde on maatalous ja myös siellä on pitkäjänteisesti parannettu vesiensuojelutoimia sekä vähennetty lisäravinteiden levitystä maahan

mutta niin kuin totesin minulla on täysi valmius toimia niin kuin tietysti kaikilla muillakin tässä maassa pitää olla mahdollisuus toimia sen mukaisesti mitä perustuslakivaliokunta asian perustuslaillisesta puolesta lausuu

arvoisa herra puhemies

yhdyskuntajätevesiä on jo pitkään eduskunnan suosiollisella tuella pyritty johtamaan siirtoviemäreitä pitkin heikkotehoisilta pieniltä puhdistamoilta isompiin ja tehokkaampiin puhdistamoihin

ympäristöhallinto on jakanut oikeaa tietoa koko jätevesiasetuksen toimeenpanon ajan jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin ja epävarmuudesta johtuvat pelot hälvenisivät

teidän mielestänne omaa lähiympäristöä ja naapurinkin tonttia saa sotkea kun taas minun mielestäni säädökset ovat aivan kohdillaan siinä että omaa talousvesikaivoa suojellaan omaa lähiympäristön tilaa pyritään parantamaan ja vesistöjen suojelu on osa näitä säädöksiä mutta ei koko osa tätä todellisuutta

ympäristöhallinto on julkaissut useita esitteitä kiinteistönomistajien käyttöön sekä yksityiskohtaisempia oppaita joiden avulla on haluttu helpottaa erityisesti kuntien ympäristö ja rakennusvalvonnan työtä

ja sen vuoksi en pidä hyvänä että lähdettäisiin jotenkin ajattelemaan sitä asiaa vain hyvin kapeasti pelkästään vesistöjä ajatellen

tästä huolimatta säännösten toimeenpano on edennyt hitaahkosti ja kiinteistönomistajien epätietoisuus on mahdollistanut myös aggressiivisen markkinoinnin joka on joissain tapauksissa saattanut johtaa liialliseen tai väärään investointiin

hallitus toteuttaa tänä syksynä joukon toimenpiteitä joiden avulla erityisesti ikäihmisiä uhkaavat kohtuuttomuudet voidaan välttää ja voidaan kannustaa järkevällä tavalla toteutettavia jätevesi investointeja

arvoisa puhemies

niin kuin totesin olen omasta puolestani pyrkinyt ja nyt eduskunnan myöntämillä määrärahoilla luomme myöskin laajempaa neuvontajärjestelmää siihen että kiinteistönomistajilla olisi mahdollisuus saada laitevalmistajista riippumatonta neuvontaa omalla kiinteistöllään siitä mitä kannattaisi tehdä ja mitä ei

arvoisa puhemies

kun tässä hallintokeskustelussa nimenomaan puhutaan monesti tästä aluetason uudistuksesta ja verrataan sitä ministeriötasoon niin on muistettava että todellakin tämä lainsäädännön valmistelu ja ehkä ennen kaikkea korostaisin ministeriön koko ajan vankistuva kansainvälinen yhteistyö ja kansainvälinen ulottuvuus ovat nimenomaan suhteessa aluehallintoon niitä poikkeuksellisia tekijöitä jotka ovat erittäin tärkeitä myös ministeriön itsenäisen ja vahvan roolin turvaamisen kokonaisuudessa

toivotan myös perussuomalaiset riemumielin mukaan tähän oikean tiedon jakamiseen mistä ei teille tähän mennessä kyllä pysty kiitosta antamaan

mutta uskon että meidän joilla on linkitys haja asutusalueille yhteinen intressimme on tukea niitä ihmisiä tekemään juuri sitä mitä haja asutusalueiden asukkaat niin kuin muutkin asukkaat haluavat tehdä eli pikkuhiljaa viedä ympäristönsuojelun tasoa eteenpäin mutta mahdollisimman oikealla ja kohtuuttomuudet välttävällä maalaisjärkisellä tavalla

lakimuutoksella selkeytetään myös perusteita joilla kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää viiden vuoden lisäajan kiinteistölle jätevesiasetuksen velvoitteista

poikkeus voidaan myöntää jos asetuksessa edellytetyt toimet kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat ja ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on pidettävä vähäisenä

poikkeamisen edellytyksiä arvioitaessa on olennaista huomioida kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulottuvalla alueella kiinteistön haltijan ja muiden kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät tekijät sekä kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus tai muu niihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

energiaveroesityksen ilmastopoliittista vaikutusta pitää tarkastella yhdessä päästökauppajärjestelmän kanssa koska päästökauppajärjestelmän kautta tulee lisäkustannusvaikutusta fossiilisille polttoaineille joten tätä verotusta ei voi irrallisena siitä pitää

mutta myöskään maakaasun ihanuutta ei pidä tässä yhteydessä ylikorostaa koska pitkällä aikavälillä me olemme kaikki sitoutuneet siihen että suomen energiantuotannon tulee olla päästötöntä ja maakaasusta fossiilisena polttoaineena pitää pitkässä juoksussa pystyä joko pääsemään eroon tai ottamaan hiilen talteenotto ja varastointiteknologia käyttöön

on syytä huomioida että jo olemassa olevassa asetuksessa on mahdollisuus lykätä jätevesitoimia neljällä vuodella

en usko että tämä keskustelu sinänsä on heikentänyt sitä mahdollisuutta mutta on siltäkin osin tärkeää että jätevesien käsittely on kaikkialla hyvässä kunnossa että se antaa yhden mahdollisuuden entistä laajemmin ja entistä paremmin varusteltuun asumiseen esimerkiksi vesistöjen rannalla kun nämä asiat ovat kunnossa

pääministeri ehkä te voisitte näin aluksi kertoa mitä te olette sanonut esimerkiksi saksassa vieraillessanne der spiegel lehdelle mitä te olette suomen nato jäsenyydestä sanonut britanniassa vieraillessanne

tämä edellyttää asukkaalta sellaisen perustellun ilmoituksen lähettämistä kuntaan jossa hän selventää toimien kalleutta ja teknistä vaativuutta kiinteistön haltijalle sekä sitä että ympäristölle aiheutuva kuormitus on vähäistä

pääministeri te hyvin selväsanaisesti tuotte esille että tämänkaltaisessa tapauksessa on yrityksen johdon asia arvioida mikä on oikea toimintalinja

kun katsoo sitä millä tavalla meille kerrotaan teidän sanomisistanne niin syntyy vaikutelma siitä että te käytte isoissa nato maissa lupailemassa että täältä tullaan joten olkaa hyvä pääministeri teillä on nyt mahdollisuus kertoa meille

nyt kuitenkin on selvää että omistajaohjauksesta vastaava virkamies on suorasanaisesti puuttunut tällaiseen asiaan ja hänen vastuullinen ministerinsä on vähintäänkin hyväksynyt ja siunannut tämän menettelyn jollei sitten ole itse ollut tässä aktiivinen

tähän tarkoitukseen ympäristöministeriölle osoitettiin miljoonan euron määräraha ja vastaava summa sisältyy myös ensi vuoden talousarvioesitykseen

myös kuntien ympäristö ja rakennusvalvonta kutsutaan mukaan koulutustilaisuuksiin sillä joutuvathan kiinteistön omistajat hakemaan kunnalta toimenpideluvan järjestelmälle jonka päättävät toteuttaa

mihin toimenpiteisiin te olette ryhtynyt tai aiotte välittömästi ryhtyä että hallituksella tämänkaltaisissa aika olennaisissa asioissa olisi yhteneväinen linja ja että sitä voitaisiin myöskin noudattaa jatkossa

kunnilla on toimeenpanossa keskeinen rooli sillä kunnassa voidaan ympäristönsuojelumääräyksillä määrittää lievempiä tai tiukempia päästörajoja

tuo komission tiedonanto ei sinänsä ehdota eikä käsittele sitä että euroopan unioni nyt tekisi päätöksen tiukemmasta päästövähennystavoitteesta

arvoisa puhemies

itsekin eduskunnan jäsenenä luotan kovasti siihen viisauteen ja harkintaan ja osaamiseen jota tässä porukassa on joten en halua turhan tarkasti olla sitä etukäteen viitoittamassa

samoin on kunnan tehtävä myöntää kiinteistökohtaiset poikkeamisluvat